mutta tässä on hyvä mahdollisuus että jos tämä lakiesitys nyt hylättäisiin niin kuluttaja voisi maksaa pikkusen vähemmän

arvoisa puhemies

olen kirjoittanut puheen tälle illalle mutta puhunkin nyt ihan spontaanisti johtuen lähinnä oikeastaan siitä debattikeskustelusta mikä käytiin tässä salissa ennen listaan menoa

suomi on aina ollut tunnollinen ja kritiikitön eun jäsenvaltio

minä pitäisin tärkeänä sitä että myös tässä keskustelussa kun puhutaan opposition vaihtoehdoista voitaisiin käydä tämmöistä rakentavaa keskustelua

se herätti kuitenkin oppositiossa vartia itse edustaa myöskin oppositiota ollessaan vihreitten kansanedustaja närää

vieressäni istuu tai liki pitäen vieressäni istuu edustaja heinäluoma joka selkeästi ei pitänyt tästä vartian puheenvuorosta ja ymmärsin näin ja osittain kuulinkin kun hän antoi palautetta puheenjohtaja niinistölle

tämän jälkeen niinistö otti puhelimen käteensä en tiedä mitä siinä sitten tapahtui mutta vartia poistui salista

on surullista että suomi tässäkin tilanteessa käyttäytyy tavalla jota voi hyvin verrata kauppojen myyjille ryöstötilanteiden varalta annettuihin ohjeisiin

minun mielestäni oppositiolla on ollut ihan hyviä tällaisia ehdotuksia joita voitaisiin viedä mutta ei ole kauaa siitä kun perussuomalaiset olivat oppositiossa eli viime vaalikaudella

portugali paketissa on kysymys saksalaisten ranskalaisten ja brittipankkien tukemisesta eurooppalaisin ja myös suomalaisin verovaroin

tänä iltana ollaan huomattu se että hyvin helposti halutaan sinne menopuolelle laittaa kaikkea sellaista kivaa torjua hallituksen tämmöisiä vähän niin sanottuja kipeitä ratkaisuja ja tehdä ne toisin hiukan populistisestikin

se tarkoittaa irtisanomissuojan heikennyksiä työttömyysturvan heikennyksiä palkkojen alentamista eläkkeiden leikkaamista arvonlisäveron ja muiden välillisten verojen korotuksia terveyspalvelujen heikentämistä merkittäviä leikkauksia koulutus ja muihin kunnallisiin palveluihin laajaa valtion ja kunnallisten yhtiöitten yksityistämistä valtion omaisuuden myymistä ja niin edelleen

eli rajuja epäinhimillisiä talouspoliittisia muutoksia

keskustan edustajat ovat täällä tänä iltana pitäneet puheenvuoroja joihin voi täysin rinnoin kaikin puolin ja hyvällä syyllä yhtyä mutta kuitenkin puheet ovat puheita vain ja ainoastaan teot merkitsevät

nämä kaikki ovat teoreettisesti mahdollisia mutta käytännössä johtavat esimerkiksi viron alkoholin tuonnin lisääntymiseen ja näin päin pois

rkpllä sinällänsä ei ollut höttöä mutta rkp lähtee siitä että arvonlisäveroa korotetaan mikä sinällänsä ei sitten ole minun mielestäni ainakaan järkevää

täällä on moni edustaja ottanut esille nämä lähipalvelut ja pelännyt niitten puolesta

tämä pankkien tukeminen on väärä lääke oireisiinkin ja lisäksi varsinainen tauti jää kokonaan hoitamatta

ainoa tapa pelastaa portugali on neuvotella velat uudelleen ja hallitusti siten että niissä on todellinen sijoittajan vastuu mukana

aikoinaan ensimmäisenä savonranta joka on myös keskustavetoinen kunta liittyi savonlinnaan sen jälkeen kerimäki ja punkaharju keskustavetoisia kuntia nekin

arvoisa puhemies

nyt niin ei ole

hallintovaliokunnan puheenjohtaja pirkko mattila myös ryhmän puolesta kiittää ja näihin kiitoksiin yhdyn minäkin ja toivon ministeri virkkuselle sitten euroopan parlamentissa yhtä työntäyteisiä päiviä kuin on ollut täällä eduskunnassakin

portugali paketille pitää sanoa ei koska tämä tulee olemaan pohjaton kaivo

mitä siellä sitten käytännössä tehdään

lähikouluverkko puretaan todennäköisesti maanantaina tehdään lopulliset päätökset näistä ja lähikoulut lopetetaan

paljonko ja kuinka pitkään

mitä tulee soteen kun tässä on nyt viitattu soteenkin savonlinnalaisena täytyy sanoa se että tämä keskustan sote maakuntamalli joka lähtöajatuksena on ollut keskustalla ja ennen tätä parlamentaarista työryhmääkin on sujuvasti mennyt läpi kyllä savonlinnassa sitten käytännössä on tarkoittanut sitä että nämä lähipalvelut loppuvat sitten savonlinnastakin

ja kun suomi on näissä paketeissa kuuliaisesti maksumiehenä mukana hukaten rahansa etelä eurooppaan niin todellinen uhka on että tämän vuoksi tulee vielä suomi pakettikin

kiitoksia

puhutaan kauniisti mutta sitten nämä konkreettiset teot tuolla kuntakentällä eivät vastaa sitä puhetta mitä täällä eduskunnassa pidetään

sopimusluonnoksessa evmn hallintoneuvostolla olisi oikeus halutessaan korottaa pääomaansa ja yksipuolisella siis yksipuolisella päätöksellä käydä jäsenvaltioiden kassalla niin että vasemmistoliittokaan ei tarvitse erityisvapauksia tämän portugali äänestyksen jälkeen

nyt voidaan tulla sellaiseen tilanteeseen että ekpn rahapolitiikka on elvyttävä mutta jos se kiristyy suomi joutuu ongelmiin oman velkansa kanssa

tämän yhteyden pitäisi olla olemassa muuten tässä tulee kieltämättä semmoinen ei ainoastaan vaikutelma vaan tieto siitä että ajellaan kaksilla rattailla mikä minun mielestäni ei ole mitenkään mitähän sanaa tässä nyt käyttäisi hyväksyttävää

nyt ollaan tulossa sitten vielä sdpn tulorahoituspuolelle jossa on aika paljon epävarmuuksia sitä voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa hötöksi

tästä päästökauppajärjestelmästä sen verran että kyllähän tähän liittyy jonkun verran ongelmia siis ihan tähän toimivuuteen

koska pysyvä vakausmekanismi palvelee ainoastaan rahoitusmarkkinoita ja on kansalaisille epäoikeudenmukainen se halutaan oikeuden yläpuolelle

silloin kun päästökauppahinta on alhaalla niin sehän suosii kyllä edullisia polttoaineita fossiilisia polttoaineita ja se ei ole kyllä vähähiilistä politiikkaa tukevaa

taas toisaalta sitten kun päästöhinta nousee energian hinta nousee ja sillä on sitten omat vaikutuksensa myös ihan kansantalouteen ja kansalaisiin

nyt taistellaan taas suomen itsenäisyyden puolesta

nyt on aika kantaa vastuuta aika kantaa vastuuta suomen ulkomaanvelasta aika kantaa vastuuta suomalaisesta sosiaaliturvasta suomessa olevista työpaikoista ja suomalaisesta hyvinvoinnista

kannatan lämpimästi puheenjohtaja soinin tekemää ehdotusta eduskunnan kannaksi

ja mitä tulee siihen että moni maa on luopunut ydinvoimaloista niin on ihan totta että esimerkiksi saksa on tehnyt tämmöisen päätöksen että he ovat luopuneet ydinvoimaloista mutta eivät ydinvoimasta kuitenkaan

arvoisa puhemies

ja mitä sanoo kolmikanta mitä sanoo ammattiyhdistysliike tel maksun alennuksista

onko tästä keskusteltu

arvoisa puhemies

velkaantumisen taittamiseen ja maan kasvuun saattamiseen täytyy nähdä iso kuva

tämä iso kuva on se miten meiltä rahavirrat virtaavat ulos ja tämän virran katkaiseminen vähentää tietenkin velanottoa

jos nämä tavoitteet tämä työllisyyden kasvu ja työllisyysasteen kasvu ovat tavoitteina niin minkään muun tyyppisellä hallitusohjelmalla niitä ei saa aikaan kuin tällä

me käsittelemme nyt oikeastaan temin osa aluetta ja biotalous on tässä hetkessä mistä nyt keskustellaan tämä merkittävin juttu

tähän voisi sanoa tällaisen kasvihuone esimerkin että jos meillä on hyvä kasvimaa pihassa mutta me emme kuitenkaan viljele sitä vaan ostamme porkkanat kaupasta ja ne ovat kalliita niin maalaisjärki sanoo että istutetaan porkkanat siihen omaan kasvimaahan ja ruvetaan käyttämään oman maan tuotteita

mutta nyt kun on edustaja myllerkin paikalla niin sanoisin sen että kyllähän puusta tänä päivänä voidaan tehdä ihan mitä vain

kun tutustuu tähän hallituksen ohjelmaan niin kyllä pidetään huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista

aika on sen verran rajallinen että keskityn vain oikeastaan yhteen mutta aika merkitykselliseen asiaan nimenomaan sen takia että meidän pitää pystyä tätä energiaomavaraisuutta lisäämään millä on iso merkitys sitten kansantaloudelle

turpeen vero ja energiapuun tuotantotuki ovat sidoksissa toisiinsa ja tämän takia nyt kun hallitus aikoinaan korotti turpeen verotusta myöskin puuenergian tuotantotuki laski ja kotimaisen energian kilpailukyky kivihiileen nähden tuontienergiana sitten menetettiin ja kivihiili on korvannut kotimaisen energian

tämä on oikeastaan sitä vihreätä politiikkaa ja minä olen aikaisemminkin kyllä todennut sen että vihreä puolue on tämän maan kansantaloudelle kaikista vaarallisin puolue ja erityisen vaarallinen puolue se on hallituksessa

näin ajatellen me kyllä voimme nämä nyt tehtävät kustannussäästöt korvata joillain toisilla kustannussäästöillä

on nähtävä tämänkin asian taustalle

nämä edustaja aallon esittämät keinot ovat sellaisia keinoja jotka vaikuttavat kyllä kansantalouteen mutta yhtä lailla voisi sanoa niin että nämä kustannussäästöt mitkä nyt ovat kysymyksessä voidaan myöskin leikata vaikka kehitysavusta suoraan pois

olen hyvin innostunut maanviljelyksestä ja metsänhoidosta ja tieni onkin vienyt opiskelemaan viikkiin maatalousekonomiaa josta minun pitäisi valmistua vuoden päästä

minä puhuisin enemmänkin siitä että nyt tehtävillä uudistuksilla saavutetaan säästöjä

säilyvätkö kaikki vankilat ja jäädytetäänkö vankiloiden korjaustoimenpiteet joten säilyvätkö hämeenlinnassa naisten pyttysellit

suomen taloudellisen tilanteen johdosta hallitus on joutunut arvioimaan varhaiskasvatuksen perusopetuksen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen ja tieteen toimintaa edellisiä hallituksia tarkemmin

maamme on erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja siksi julkista taloutta on tarpeen tasapainottaa myös osaltaan koulutuspoliittisesti järkevien ratkaisujen avulla

jos tarkastellaan tätä kansantalouden kannalta on tietysti hyvä että mahdollisimman vähän on näitä työkyvyttömyysvakuutusmenoja mutta ollaanko siirrytty näiden viimeisten kymmenen vuoden aikana päätöksenteossa

tämä sen takia että suomi voi olla jatkossakin oppimisen ja koulutuksen suurvalta sillä riskinä on että osaavia työntekijöitä ei ole tarpeitamme ja riittävää kilpailukykyä vastaavasti

silloin kun kohdataan tämä ihminen ja lääkärit arvioivat onko ohjeistettu esimerkiksi lääkäreitä niin että näitä vakuutusmenoja pitäisi vähentää eli kiristää reippaasti sitä työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä

osaamisen ketjun heikkoudet on korjattava kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa ja väestön koulutustasoa on nostettava kilpailijamaita nopeammin

tuoko tämä lakiesitys nyt sitten muutosta siihen että talouden ajattelun sijasta siirryttäisiin ajattelemaan enemmän ihmistä

toiseksi valtion tavoitteet kauppataseen parantamisesta eivät kohtaa millään lailla soidensuojeluohjelman kohdalla koska turve korvautuu muualta tuotavalla kivihiilellä jonka kulutus on ollut jo ennen tätäkin kasvussa

hallituksen suunnitelmia perusopetuksen kehittämisessä on kritisoitu muun muassa siitä että ne kasvattavat ryhmäkokoja

kolmanneksi kun kaikilta puolilta mainostetaan hymyssä suin kuinka nuoria pitäisi kannustaa yrittäjyyteen eikä siihen luoda minkäänlaisia kannusteita vaan lyödään jo ensimetreillä polvet rikki niin mitä järkeä tässä enää on

sen sijaan koulutuksen ja oppimisen laadun takaaminen edellyttää että kykenemme ottamaan käyttöön opetuksessa uusia innovaatioita uudistamaan oppimisympäristöjä ja digitalisoimaan koulutusta

onko todella niin että on järkevämpää rajoittaa yrittämisen mahdollisuudet nollaan ja passittaa nuoret suoraan työttömyyskortistoon vai olisiko järkevämpää miettiä mistä se raha oikeasti suomeen tulee

yhdessä vaalikaudessa kouluja ja koulutusta ei kuitenkaan täysin digitalisoida mutta se voidaan saada hyvälle alulle

digitalisoiminen tukee parhaiten suomen eri alueiden tasa arvoisen oppimisympäristön kehitystä sillä se mahdollistaa opetuksen ja oppimisen korkean tason myös syrjäseutujen kouluissa ja oppilaitoksissa

arvoisa puhemies

hallituksen suunnittelemat toimenpiteet tulevat kaventamaan nimenomaan koulujen välisiä eroja riippumatta siitä missä kunnassa koulu sattuu sijaitsemaan

tässä muutoksessa joka oikeusjärjestelmään aiotaan tehdä on pontimena säästöt

tämä tarkoittaa että koulutustarjonnan sisältöjä on kohdennettava kansainvälisten ja kansallisten työmarkkinoiden ennakoitavissa olevien tarpeiden mukaan ja tehtävä tarvittavat muutokset myös koulutusjärjestelmän rakenteessa

kun ottaa huomioon sen että on tehty jo merkittävästi meidän oikeudenkäyntijärjestelmäämme ja oikeusjärjestelmäämme kohdistuneita säästöjä jotka ovat kohdistuneet pääsääntöisesti henkilöstöön nämä on pitkin hampain vielä jollakin tavalla hyväksyttäviä mutta nyt nämä säästötavoitteet menevät itsellään oikeusjärjestelmään ja tätä ei voida enää hyväksyä

parhaimmillaan tämä yhteistyö tuottaa uusia yrittäjiä ja innovaatioita sekä on nopein tapa reagoida toimintaympäristön muutoksiin

tässä on kysymys siitä että tuodaan amerikkalaisista tv sarjoista tuttu järjestelmä suomalaiseen oikeusjärjestelmään

hallitus haluaa järkeistää koulutuksen rahoitusta ja rakenteita poistamalla koulutuksen päällekkäisyyksiä raja aitoja ja koota koulutustarjonnan rahoituksen ja ohjauksen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus ja kulttuuriministeriön alle

hän käy kauppaa sillä että tunnustaa jos on saamassa riittävän alennuksen tuomioon ja syyttäjän kauppatavarana on tämä tuomion lieventäminen

työpaikoilla tapahtuva oppiminen ja oppisopimusjärjestelmän uudistaminen on osoittautunut erinomaiseksi keinoksi nuorelle saada itselleen hyvä ammatti

tämä on hyvin haasteellista meidän oikeudenkäyntijärjestelmässämme jossa on lähtökohtaisesti aina selvitetty faktat todisteitten avulla mitä on tapahtunut kuinka rikos on tapahtunut ja jopa rikoksen motiivit ja kaikki on selvitetty

oppisopimusjärjestelmää tullaan kehittämään työnantajan hallinnollista taakkaa ja taloudellista rasitetta keventämällä

kieltämättä minä olen pikkuisen hämmentynyt nyt tässä tilanteessa että joku aika sitten vihreät ja koko oppositio kovasti vastustivat niitä sopeutustoimenpiteitä joita tässä yhteiskunnassa täytyy ja on pakko tehdä